energian kokonaiskulutuksesta poiketen sähkönkulutuksen arvioidaan kuitenkin kasvavan joskin hidastuvasti edelleenkin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä se niin taisi edustaja lindtman olla että kaikista vauraimmassa asemassa olevien veronkevennykset me teimme yhdessä kun me aikanaan tämän varallisuusveron poistimme

ei hyvänen aika jos samalla kehität ja rahoitat ja niin poispäin ja samalla kertaa olet lupa ja kontrolliviranomainen kyllä siinä nyt vähän menevät puurot ja vellit sekaisin

me olemme lisänneet merkittävästi ja helsingin seudulle tehtyjen massiivisten liikenneinvestointien jälkeen myöskin muun maan liikennetarpeita on alettu rahoittaa mukaan lukien tämä nyt puheena oleva rata

kymmenettuhannet yritykset ovat sellaisia yrityksiä joille nyt on se huojennus suotu niin että se yrittäjä ei joudu kahteen kertaan maksamaan veroa

keskustan mielestä selonteko on siis kuitenkin varovainen eikä edes yritä edelläkävijän rooliin esimerkiksi uusiutuvan energian käyttämisessä ja jalostamisessa cleantech mukaan lukien

virusten eläin kannattaa tehty ehdotus ja ottelu päätti asiasta on äänestettävä irti ja edustaja

se lopputulos äsken kertomastani kiteytettynä on siis se että se hallituksen linja mikä budjetissa ja sen verolinjassa nyt sitten tullaan näkemään tarkoittaa sitä että suurituloisimpien verotus kevenee hyvin selvästi ja äsken kerrotut esimerkit kertovat suurin piirtein siitä mistä on noin määrällisesti kysymys

kaikki voitava pyritään tekemään myös itse tuolla telakalla suorituskyvyn ja hyvän kilpailukyvyn varmistamiseksi kaikki se mitä tehtävissä on

tämä on se muutos edustaja zyskowicz joka tämän henkilöyhtiökohtelun ja sitten myöskin näiden ammatin ja liikkeenharjoittajien ja maatilaharjoittajien kohtelun ohella on meidän mielestämme arvosteltava asia jo sen perusteella että juuri nämä pienet ja keskisuuret yritykset joita kuvasin tässä ovat niitä työllistäjiä myöskin kansantalouden luomisen kannalta tärkeitä yrityksiä

keskusta on esittänyt esimerkiksi kuntakenttään oman ohjelmansa jossa se aika pitkälle yksilöi niitä tehtäviä mitä kunnilta pitää vähentää

arvoisa puhemies

siis jos ja sitä mukaa kun keskisessä euroopassa markkinat saadaan toimiviksi on suomen ja koko euroopan yhteinen intressi rakentaa yhteiset sähkömarkkinat

monta kertaa ne ihmiset jotka näihin tehtäviin rekrytoidaan ovat nuoria aika nuoria eivät välttämättä koulun tai yliopiston penkiltä tulevia mutta pääsääntöisesti aika nuoria koska nuorilla jo siihen vaiheeseen tullessaan on monta kertaa kokemusta toimimisesta kansainvälisillä kentillä

perustelu sille että tämä äsken kerrotulla tavalla pitäisi rajata hallituksen esityksessä lähtee siitä että puustamaksukyky nyt paranee kuitenkin aikaisempaan verrattuna ja toisekseen että vaikka nyt puuta sinänsä riittää meillähän on paljon isoja hankkeita sen jälkeenkin niin kuitenkin hinta jonkun verran ehkä voi nousta

joku transaktiovero voi olla hyvä silloin kun se koskee esimerkiksi koko eurooppaa nyt vähintään mutta ei silläkään siihen pystytä jos kerta kaikkiaan harmaalle taloudelle siinä talousjärjestelmässä ja rakenteessa on sijaa

tämä eriytys on sinänsä oikein mutta sitä että tällaiset toiminnot liittyen liikuntaan kulttuuriin ja lasi viedään läpi visit tämäntyyppiset toimet olisivat niin kuin lupa ja kontrolliviranomaiselle kuuluvia juttuja en minä voi ymmärtää

mutta jos on laittomia ratkaisuja niin totta kai niihin pitää puuttua ja uskon että jokaiseen esimerkkiin mikä niistä kerrotaan viranomaiset kyllä tarttuvat välittömästi

toinen vaihtoehto on se että valtio tukee näitä samoja nuoria ei tällä tavalla avustaen vaan tukien niitä työpaikkoja niin että nämä nuoret ihmiset voidaan työllistää niihin yrityksiin ja myöskin julkiselle sektorille

tämä ei merkitse sitä että nämä liikkeet tästä eteenpäin joutuvat hankkimaan tavaransa markkinoilta sen halvimman hinnan perusteella ei

jos sellaista edellytetään esimerkiksi yhden talouden saavuttamiseksi sen johdon piiriin niin kyllä tiedetään mihin suurin piirtein metsät sen jälkeen menevät hivenen karrikoiden sanoen

mitä tehdään eläkeikäkertoimen kanssa ja tämän bonuskarttuman kanssa jotka ovat kaksi tärkeätä asiaa jotka liittyvät siihen vanhenevan väen elämäntilanteeseen kun ollaan siirtymässä eläkkeelle miten nämä sovitetaan yhteen tämän eläkeiän nostamistavoitteen kanssa se on asia josta käydään keskustelut kaikkien niiden osapuolten kanssa joita tämä tavalla taikka toisella koskettaa

siitä huolimatta että esimerkiksi varkautta ei nimetty nyt tämmöiseksi äkillisen rakennemuutoksen paikkakunnaksi varkauden tapaisia paikkakuntia kuitenkin huomioidaan näissä rahoitusratkaisuissa joita tehdään

malmi ja mineraalitoiminnoilla on jo tähän saakka ollut suuri merkitys myös alan suomalaisille teknologiayrityksille

ne tuet mitä valtio voi antaa on koko lailla maksimaalisesti luvattu näihin hankkeisiin jotka ovat olleet vireillä mutta jotka eivät vielä ole johtaneet lopullisiin tuloksiin

voimakkaimman kritiikin keskustan vastalause kohdistaa siihen että hallitus on toiminut ja toimii käytännössä selontekoon kirjoitetun tekstin vastaisesti

mutta suomen hallitus jättää oven auki sille että tällä yhteisellä rahoituskapasiteetilla voidaan rahoittaa näitä rakenneuudistuksia

hallitus lupasi viime elokuussa että viime vuoden loppuun hallitus kertoo sitten se lupasi että helmikuun loppuun kertoo ja vieläkään hallitukselta ei ole tullut ensimmäisiäkään esityksiä

parviainen

tällä tiellä pitää jatkaa tällä tiellä pitää jatkaa pitää lisätä infran rahoituksen voimavaroja eri puolilla suomea tarvittavien elinkeinohankkeitten käytännön toteuttamiseksi edellytysten luomiseksi niille

se helpottaa meidän päätöksentekoa asiassa

mitä tulee nyt pieni ja keskituloisten verotuksen kohteluun ministeri puhui puoluevaltuuskuntansa kokouksessa kun hän vaati että pitää keventää mikä oli ihan oikea vaatimus

yritykset voivat edelleenkin hankkia kotimaista

päivystystä oletusta liki kahdeksi ja aika jäi kahdeksan ii ääntä nolla tyhjää ja poissa

paljon parempi ratkaisu on tämä kaapelointi ja jo senkin takia että meillä on tämä laajakaistahanke samaan aikaan meneillään ja vireillään

ja kun samaan aikaan kunnallisveroa joudutaan erittäin monissa kunnissa kiristämään käy niin että tavallisten pienituloisten kohdalla verotus ei oikeastaan kevene ollenkaan

arvoisa puhemies

kysymykseni kuuluu ministerille

kun tällaisille mahdollisuuksille edes jätetään ovi avoimeksi niin kuin se hyvin selvästi jätetään avoimeksi se on lisäpunnus tavallaan siinä kokonaisarvioinnin vaakastossa josta minä ainakin arvioin myös nyt käsiteltävänä olevaa asiaa

uskon että nämä molemmat toimet sekä rahoitukseen liittyvät että suoraan viennin edistämiseen liittyvät toimet kyllä auttavat nuorien rekrytoitumista juuri kysyjän tarkoittamiin tarpeisiin

perus ja erikoissairaanhoidon sekä vaativan sosiaalitoimen integroiminen yhteen saman järjestäjäyhteisön alle on ollut kaiken aikaa koko uudistuksen tärkeitä lähtökohtia

kumpi näistä kahdesta päävaihtoehdosta on se oikea tapa työllistää vaikeasti työllistettäviä nuoria

parviainen

arvoisa puhemies

kyllä sillä jos jyväskylän liikuntatointa ja kulttuuritointa kehitetään voidaan vaikuttaa tuon paikkakunnan kaikkinaisiin elinolo suhteisiin ja kehitykseen ja niin poispäin eikä näiden tehtävien pitäisi olla minkään kontrolli ja lupaviranomaisen tehtäviä

arvi

on hyvä kuulla jos tulkinta tästä asiasta on tämä minkä valiokunnan puheenjohtaja nyt sanoo

kuten edustaja rinne tietää niin kehysriihen polku tarkoittaa sitä että me tulemme saamaan kaikilta ministeriöiltä erilaisia lisäyksiä

keskusta julkisti oman paperinsa jo kuukausia sitten

niiden luku satakolme qsatakolme pykälää

mielestäni esimerkiksi metsäteollisuuden kannalta satojen miljoonien eurojen lisäykset tämän vaalikauden aikaan ovat erittäin konkreettinen esimerkki siitä mitä ministeri vehviläisen johdolla on tehty

on mielestäni erittäin tärkeää että kiinteät laajakaistakaapeliyhteydet ja sähkön kaapelointi voidaan niin monessa tapauksessa kuin suinkin yhdistää ja tätä yhteistyötä jo moneen kertaan täällä sanotusti yritetään viedä eteenpäin

pekkarinen aini

monissa kunnissa joissa ei tarvitse sitten välttämättä verotusta kiristää suurituloisille jää aika monta tonnia enemmän kuukaudessa käteen kuin tähän saakka

arvoisa puhemies

olen viimeksi tänään keskustellut tekesin erittäin arvostetun pääjohtajan veli pekka saarnivaaran kanssa jonka tulkinta tästä näin tapahtuneesta uloskirjoittamisesta miten asia nyt on kirjoitettu on se minkä äsken tässä sanoin

ei voida todellakaan sanoa etteikö tämä kriisi kosketa suomea

loppui myös verotonta viisluvun satakolme

tässä suomalaiset yhteistyökumppanit tai pikemminkin sanon näin että suomessa toimivat ulkolaiset kumppanit ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita

edustaja lindtman minun ymmärtääkseni hän vaati uusia kevennyksiä pieni ja keskituloisten verotukseen ja sitähän edustaja kallikin täällä peräänkuulutti

tämän seurauksena ja näitten seikkojen perusteella hallitus on katsonut perustelluksi rajata tämän täyden tuen puun äsken sanotulla tavalla

se on koskettanut ja tulee jatkossakin varmasti koskettamaan

tämä on sinänsä ihan oikea ja välttämätön toimenpide jota pyrittiin viemään eteenpäin jo ennen kuin näitä viimeisiä hallituksen veronkiristyksiä oli esitetty ja annettu tässä tilanteessa aivan välttämätön

tuuliolosuhteet ovat yllättävän paljon yllättävän paljon erilaiset maasta riippuen ja siitä ei siitä tota

arvoisa puhemies

tämä ei tarkoita sitä näistä kahdesta suuresta että tällä lakiesityksellä jollakin tavalla estettäisiin näitten yritysten kasvu ei niin

oma lukunsa ovat sitten vielä monet muut talousunionin syventämiseen liittyvät toimet ajanpuutteen vuoksi en niihin kajoa enempää lisäksi myös poliittisen unionin syventämiseen liittyvät toimet

strategian linjausten mukaisesti tarkoitus on määritellä keskeisille energiaa käyttäville aloille ja asioille ohjeelliset tavoitteet energiankulutuksen osalta energiankulutuksen vähentämistavoitteet

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

takaako hallitus tässä nyt että sitä mahdollisuutta että uudistus keskittyisi vain ervaan eikä ollenkaan koskisi tätä perusterveydenhoitoa ja vaativaa sosiaalitointa ei ole vaan hallitus tuo esityksen joka kattaa tämän kaiken

edustaja lindtman onko teillä vielä puhehaluja

olen varma että se pitkän päälle on taatusti edullisempaa kuin tämä todella leveitten tämmöisten urien rakentaminen

kuluvan vuoden alusta lukien lakeja on muutettu niin että kun kivihiilen maailmanmarkkinahinta on romahtanut suomi on sinänsä muuttanut omia säädöksiään mutta täsmälleen väärään suuntaan

luokan edustaja

menee lisää vastuisiin kaksinkertaisiin vastuisiin ja myös sellaisiin tukimuotoihin jotka ovat tyypillisiä yhteisvastuun muotoja pankkien tukemiseen ja sijoittajien sijoittajasalkusta sellaisten papereitten ostamiseen meidän piikkiin jotka eivät ole kelvanneet muille

arvoisa puhemies

meillä on alalla yrityksiä jotka ovat maailmassa joko suurimpia tai ihan alan suurimpien yritysten joukossa

arvoisat edustajat pyydän että silloin kun on poistumishaluja niin tehdään se hiljaisella äänellä

meillä on paljon metsäteollisuutta meillä on paljon metalliteollisuutta ja meillä on paljon myöskin sellaista uuden ajan teollisuutta joka sekin vaatii tavattoman paljon energiaa

del kolme

käytännössä se koskee erittäin pientä osaa kaikista verovelvollisista ja pääsääntöisesti pääomaverotulon saajat ovat ei sitä ihan pienituloisinta väkeä

samasta asiasta oli tilaisuus eräässä toisessa tilaisuudessa keskustella eilen mutta jos se rajautuu tänään ja yrittämään tämä valiokunnan tulkinta rajautuu vain näihin tapauksiin mihinkä valiokunnan puheenjohtaja nyt sen rajaa niin tilanne on huomattavasti helpompi siinä tilanteessa

hallitus on tänään valtioneuvostossa vahvistetussa kehyspäätöksessään pöytäkirjannut joukon toimenpiteitä joiden valmistelu nyt käynnistyi jatkoa silmälläpitäen

kännykkää eli kello

ne voivat kasvaa kunhan se kasvu tapahtuu niitten kilpailulain tässä määrittelemien pelisääntöjen mukaan jotka tällä lailla määritellään

eivätkä suomessa likimainkaan kaikki alueet uuden tuuliatlaksenkaan mukaan vedä vertoja vaikkapa nyt pohjanmeren tai vaikkapa itämerenkään tietyille alueille

osansa tulevat saamaan muun muassa asuminen ja rakentaminen teollisuus liikenne maatalous ja myös energian kotitalouskäyttö

kaikki bilateraalikeskustelut ministeriöiden välillä on nyt tässä vaiheessa käyty mutta pidän hyvin epätodennäköisenä että opintotukeen enää puututaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

te olette kiristäneet sitä alvia uudestaan tämän hallituksen aikana

ja toinen kysymys

kuntien keskinäinen yhteistyö on tähän asti ollut erittäin hyvä tapa hoitaa laaja alaista väestöä koskevia palveluja

toki pienituloisimmissakin on jonkun verran pääomatulon saajia mutta aivan ylivoimaiselta valtaosaltaan pääomatuloveron saajat ovat aika suurituloisia

nyt te panette tämän yhdenkertaisesti verolle ja teette toisen tärkeän asian

ne ovat ne erilaiset investointihankkeet jotka tähtäävät juuri siihen että sellaisista investoinneista jotka joka tapauksessa joko julkisella tai yksityisellä sektorilla pitää tehdä lähivuosien aikaan arvioidaan mitkä ovat niitä kiireisimpiä ja tärkeimpiä joita voidaan nyt aikaistaa tähän vuoteen ja ensi vuoteen

arvoisa puhemies